tämä valtiontalouden vaikea tilanne on iso haaste myös ympäristöhallinnolle ja meidän täytyy miettiä millä tavalla näistä vähenevistä resursseista huolimatta pystytään turvaamaan ympäristönsuojelun hyvä tila ja näiden tärkeiden asioiden edistäminen

myös lyhytkestoisen tai osa aikaisen työn vastaanottamisesta ja tekemisestä tulee aina jäädä enemmän käteen kuin tukijärjestelmän varassa elämisestä sillä muuten rakennamme kannustinloukkuja ja annamme sellaisen viestin ettei kaiken työn tekeminen ole arvokasta tai vaivan väärtti

monissa puheenvuoroissa nostettiin esiin lupaprosessien sujuvoittamistyö

se liittyy myös siihen millä tavalla me saamme tulevaisuudessa entistä paremmin puhtaita uusiutuvia energiamuotoja ja muita ympäristöfiksuja ratkaisuja käytäntöön

samaan aikaan on oikeudenmukaista pyrkiä verottamaan erityisesti sellaista kulutusta johon ihmiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa ja sen avulla pystytään kannustamaan terveellisempiin ja kansantaloudellisestikin kestävämpiin valintoihin

meillä on tällä hetkellä tilanne että monia hyviä hankkeita muun muassa tuulivoimahankkeita ja monia muita on tällä hetkellä odottamassa vuosia lupaprosesseissa ilman että saadaan näitä käyttöön jotka olisivat tärkeitä paitsi kansantalouden kannalta myös ympäristön ja ilmaston kannalta

tätä työtä lupaprosessien sujuvoittamiseksi tehdään kunnianhimoisesti ja keskeisenä linjauksena on se että sitä tehdään ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä

se myös auttaa osaltaan sitä että näihin ympäristön kannalta kinkkisimpiin kysymyksiin riittää paremmat resurssit siellä lupaviranomaisilla käsitellä niitä huolella

jotta tällä takuulla voidaan päästä pitkäkestoisiin tuloksiin on tärkeää painottaa työllistymistä niin sanottuihin oikeisiin töihin eli esimerkiksi yrityksiin sanssi korttijärjestelmän oppisopimuskoulutuksen tai harjoittelun avulla

tämä työ jatkuu

arvoisa puhemies

tämä on koko suomen kannalta iso ja tärkeä asia jossa pitää edetä yksi steppi kerrallaan niin miettien että ne ratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja järkeviä

tämä hallitus korottaa kaikkein ahtaimmalla olevien suomalaisten perusturvaa historiallisella korotuksella joka toteutetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa

sitten vielä aika tikittää mutta soidensuojeluohjelmasta haluaisin sanoa sekä edustaja sinnemäelle että edustaja niinistölle

haluan itse kunnianhimoisesti edistää tätä asiaa

me olemme löytäneet kompromissimallin jota ovat kiitelleet tuoreeltaan sekä luontojärjestöt että maanomistajat ja siitä on ihan kirjallistakin aineistoa olemassa

ei mennä pakko edellä mutta kuitenkin niin että turvataan myös eteläisessä suomessa se että me pystymme saamaan näitä arvokkaita maita suojeluun

nyt lähtee maanomistajille kysely jonka jälkeen valitaan keinot jotka minun nähdäkseni voisivat olla sentyyppinen kokonaisuus että siinä olisi mukana sekä lakisääteistä ohjelmaa että näitä vapaaehtoisia keinoja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti

kahden päivän keskustelu osoittaa että loppujen lopuksi olemme eduskunnassa melkoisen yksimielisiä varsinkin sopeutuksen tasosta ja määrästä ja osittain tuntuu että myöskin kohdennuksista ja arvovalinnoista sillä täällä ei runsaammin vaihtoehtoja ole kahden päivän aikana kuultu

on sanottu monta kertaa että vaihtoehdot sitten myöhemmin esitetään mutta jos nähdään että on kovasti vikaa näissä pohjaesityksissä niin olisi tietysti olettanut että olisi sitten heti tullut mieleen joitain omiakin vaihtoehtoja

täällä on jopa sanottu tänäänkin että on toteutettu milloin keskustan ja milloin perussuomalaisten vaaliohjelmaa ja jos näin on ollut niin sehän on tietysti kannaltanne pelkästään positiivinen asia ja olisi toivonut ja olettanutkin että se olisi poikinut vähän runsaamminkin kiitoksia hallitukselle hyvistä toimista

näitä peräänkuulutettuja hyviä asioita tapahtuu jos ilmapiiri on yhteiskunnassamme kannustava ja ihmiset saavat yrittää onnistua yrittää tehdä parhaansa yrittää tehdä rahaa laillisella yritystoiminnalla tai etenemällä vastuullisiin työtehtäviin noin esimerkiksi

jäi kaivamaan sellainen ilmapiiri jossa hehkutellaan sitä että se on oikeudenmukaisuutta kun palkkatyötä päästään verottamaan tiukemmin

tiedän että joskus esimerkiksi juuri nyt sellaisiakin kiristyksiä on tehtävä hyvinvointivaltion palvelujen turvaamiseksi mutta minusta ei ole mikään itsetarkoituksellinen itsetyytyväisyyden aihe että päästään verottamaan kovemmin parempituloisia ihan kuin näille ihmisille pitäisi jotenkin kostaa se että he tekevät paljon työtä ja ottavat harteilleen sellaista vastuuta josta joku on valmis maksamaan

tämä ei ollut kritiikkinä sinällään tarkoitettu kenellekään erityisesti vaan kaikille tasapuolisesti eli toivoisin että me pääsisimme suomalaisessa yhteiskunnassa eteenpäin tällaisesta kaunan ja kateuden ajattelusta ja vertauksista olipa se sitten wahlroos vero vai solidaarisuusvero tai mitä ikinä

tarvitaan mielestäni enemmänkin keskustelua siitä miten me saisimme enemmän ihmisiä yrittämään joko tosiaan tekemällä palkkatuloja ahkeruuden ja osaamisen kautta tai sitten yrittäjyyden kautta

nämä sopeutukset joita tässä kehyspäätöksessä on tehty ovat mittakaavaltaan suuret ja tulevat tekemään silloin voimaan astuessaan vielä kipeää monta kertaa mutta ne katkaisevat suomen velkaantumiskierteen ja se on pääasia

tehdyt ratkaisut toivon mukaan palauttavat luottamuksen suomen talouden kestävyyteen myöskin rajojemme ulkopuolella katsottuna ja myös suomen hallituksen kykyyn tehdä päätöksiä

nyt on meneillään sellainen tekemisen meininki että kaikki voitava tehdään nuorten syrjäytymisen torjumiseksi ja kadotettujen nuorten löytämiseksi takaisin työelämän piiriin

se on paitsi inhimillisesti oikein myös tärkeää siksi että meillä tulevaisuudessa olisi työkykyisiä työntekijöitä tekemään pidempiä työuria joista paljon puhumme ja tässä yhteydessä sopii vedota että myöskin kaupanalan kesäharjoitteluihin saadaan ratkaisu tulevien päivien aikana

poliisien määrärahojen turvaaminen oli erittäin tärkeä päätös jossa on kyse ihmisten turvallisuudentunteesta ja myöskin jonkinlaisista yhteiskunnan moraalikysymyksistä siinä että meillä halutaan myöskin valvoa sitä että lakia ja järjestystä noudatetaan

alkujaan koko kohussa oli mitä ilmeisimmin siis paljon meteliä tyhjästä kun kukaan ei ole esittänyt kotihoidon tuen keston leikkaamista mutta sellainen huhu pääsi valloilleen ja nyt se on sitten osoitettu turhaksi

energiaa tulee käyttää paljon rakenteelliseen uudistamiseen ja mieluummin tulevaisuudessa niin että eniten tarvitseville olisi riittävästi mieluummin kuin että kaikille vähän mutta ei kenellekään tarpeeksi

kun on kasvanut forssassa ja nähnyt mitä lama tarkoittaa niin voi olla aivan varma siitä että on valmis tekemään kaikkensa sen estämiseksi ettei se toistu

mutta tässäkin näkee taas sen kuinka paljon helpompaa on huudella oppositiosta sivusta kuin kantaa sitä aitoa vastuuta johon perussuomalaisillakin olisi ollut mahdollisuus

jos mietitään esimerkiksi näitä kauhuskenaarioita mitä tässäkin salissa on esitetty ei ole ihan tästä maailmasta ajatella että tappiot näistä ohjelmista joissa suomikin on mukana realisoituisivat pahimmassakaan skenaariossa täysimääräisesti

perussuomalaisten mielestä on siis parempi vaihtoehto ottaa riski ja päästää eurooppa ajelehtimaan kuin edes yrittää tehdä parhaansa mitä kansainvälinen yhteisö eurooppa tällä hetkellä parhaan kykynsä mukaan pyrkii tekemään

henkilökohtaisesti en näe erityisen pahaa siinä että integraatio euroopan velkakriisin myötä ottaisi uusia pieniä mutta määrätietoisia harppauksia tällaisessa tilanteessa jossa se erityisesti meidän hyvin talouttamme hoitaneiden ja kuria vaatineiden maiden etu olisi

silloiset vallankäyttäjät muun muassa kuuluisat herrat lipponen ja niinistö eivät halunneet suomen jäävän pohjoiseksi takapajulaksi vaan tahtoivat sen pyrkivän kasvattamaan kilpailukykyään mahdollisuuksien kirjoa ja kansalaisten hyvinvointia kansainvälisen yhteistyön keinoin

suomi on toivonut muiden vahvojen aaa luottoluokituksen maiden ohella lisää kuria voidaksemme valvoa tulevaisuudessa eurojärjestelmän sisällä kumppaniemme budjetteja ja velkaantumisastetta

suomi on halunnut koko eu jäsenyytensä ajan olla rakentamassa sellaista unionia joka oikeasti toimii ja jossa voidaan tehdä tarvittaessa nopeitakin päätöksiä ilman että yksi voi ravisuttaa koko projektia kriittisellä hetkellä

kiusaa hiukan se että tässä salissakin on keskitytty siihen lähtökohtaisesti mitä suomi vastustaa ja hyvin vähän siihen mitä suomi haluaa ja on saanut aikaan

ehkä vielä sen sanon jotta pöytäkirjoihinkin jää että erityisen häiritsevää on se että täällä puhutaan tästä markan paluusta ja se tuntuu niin kuin camp huumorilta parhaimmillaan

itse ajattelen niin että ympäristönsuojelu on niin tärkeä asia ja ympäristöministeriössä tehdään hyvää työtä että se ansaitsee kyllä jatkossakin oman ministeriönsä

kokonaan toinen asia on sitten se mikäli tehdään jotakin laajempaa harkintaa siitä miten meillä valtioneuvosto tulevaisuudessa on järjestäytynyt erilaisilla tavoilla mutta lähtökohtaisesti en kannata sitä että ministeriöitä lähdettäisiin tältä osin yhdistämään

täällä nousi kysymys ympäristölle haitallisista tuista ja niin kuin välihuudoistakin kävi ilmi se on ollut valtiovarainministeriön työryhmätyön alla ja siellä pohdinnassa

minä veisin tämän ehkä periaatteellisimmalle ja laajemmalle tasolle että minusta on tärkeätä että ylipäätään ympäristövaikutukset selvitetään kaikessa lainsäädäntötyössä se on keskeinen osa lainsäädäntöharkintaa

itämeri kysymys on sellainen jossa kansainvälinen yhteistyö on aivan keskiössä ja silloin on tärkeää että tämä on vahvasti esillä myöskin eu vaikuttamisessa että saisimme itämeren suojeluun selkänojaa myös eu tasolta

se ei ole hajalleen ammuttua se suunnitelma miten sitä tulevaisuudessa tehdään vaan siinä on kyse paremmasta tavasta jossa otetaan asiantuntijoiden tekemä kartoitus arvokkaista soista huomioon mutta se tehdään valtioneuvoston periaatepäätöstä kunnioittaen niin että siinä on olemassa myöskin vapaaehtoisuuteen perustuvia elementtejä

silloin on hyvä käydä sellaista keskustelua että myöskin siinä toteutumistavassa näkyy se että se aloite olisi mahdollisimman paljon näillä maanomistajilla itsellään

muun muassa edustaja heikkinen kuvaili innostavasti esimerkkejä siitä miten opetusta voidaan liikunnallistaa ja millaisia hyviä kokemuksia siitä on saatu

täällä hallituksen ohjelmassa näkyy vahvasti semmoinen kokeilukulttuurihenki ja se että haluamme uudistaa myös koulutusta ja pedagogiikkaa kokeillen ja tarjota meidän opettajillemme opetusalan ammattilaisille joilla on korkea osaaminen ja kansainvälisestikin vertailtuna laaja pedagoginen vapaus työssään mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja sitten toisaalta voimme levittää näitä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä myös muiden opettajien hyödyksi ja sitä kautta tietysti hyödyttämään meidän lapsia ja nuoria oppijoina

täällä nousi esiin eräs mahdollinen kokeilun aihe josta olemme hallituksessa keskustelleet eli innovaatiosetelimalli joka voisi piristää myöskin korkeakoulujen ja pk yritysten yhteistyötä ja joka voisi sitten poikia uutta yritystoimintaa ja yritystoiminnan sisällä uusia innovaatioita ja kasvua

tämä hallituksen ajatus käynnistää tällainen uusi työssäoppimisen malli koulutussopimus nousi useissa puheenvuoroissa esiin ja se on kyllä erittäin innostava mahdollisuus myöskin lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja helpottaa niitä toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyn ongelmia

se on kyllä todella suuri haaste johon pitää voida vastata ja siihen tulemme myöskin käynnistämään tämmöisen rahoituksen uudistuksen osana tätä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia jossa rahoitusta uudistetaan kannustavampaan suuntaan siten että se palkitsee tuloksista eli siitä tapahtuneesta oppimisesta ja siitä läpäisystä eikä vain siitä että ollaan oppilaitoksessa kirjoilla

se on tässä haastavassa tilanteessa kun joudumme tekemään leikkauksia ja myöskin sieltä varhaiskasvatuksesta säästöjä etsimään tärkeä asia että vastaavasti sitten pystymme myös sitä varhaiskasvatuksen laatua nostamaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista

eli opettajien osaamiseen ja tämän uuden pedagogiikan mahdollisuuksien käyttöönottoon ja digioppimisen tuomiseen sinne kouluihin hallitus haluaa panostaa aivan erityisesti tällä kaudella

en ole sellaisiin poliitikkoihin tässä salissa vielä törmännyt jotka ajaisivat erityisesti koulutuksen leikkauksia

mutta nyt on oleellista se että kun meillä resurssit niukkenevat ja ollaan taloustilanteessa jossa on pakko tehdä toimia jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä niin on tärkeää löytää ne leikkaukset sieltä toimintatapojen uudistamisesta ja nimenomaan käydä käsiksi niihin rakenteisiin ja päällekkäiseen tekemiseen ja seiniin joista ne kustannukset syntyvät ja muodostuvat ja yrittää sitä ydintä eli sitä koulutuksen ja tutkimuksen laatua varjella viimeiseen saakka että sieltä emme leikkaisi

ja vielä kerran loppuun kiitokset kaikille osallistuneille

valtiovarainministeriön painelaskelmat alleviivaavat tulevien vuosien kehitystä väestön ikääntyessä ja erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon kustannusten väistämättä paisuessa

jos tämä tahti jatkuu jos jäämme odottelemaan kunnissa itsessään heräilevää muutosvoimaa emme ehkä ehdi uudistaa rakenteita ajoissa

vaarana on että muutokset jäävät tekemättä ja olemme sen keskustelunaiheen äärellä josta harva uskaltaa tänä päivänä edes keskustelua käynnistää

tämäkin keskustelu täällä eduskunnassa on jakanut tämän salin uudistajiin ja säilyttäjiin ja uskon että tämä viesti myöskin kantaa niin sanotusti kotikatsomoihin kuntavaaleissa eli käydään keskustelua siitä halutaanko ylipäätänsä vastata näihin tulevaisuuden haasteisiin vai ei

omalla kotiseudullani missä toivottavasti tulevaisuudessa tehdään vähintään viiden kunnan hyvin luonnolliselta tuntuva liitos suurimmat hyödyt kuntauudistuksesta liittyvät alueen vetovoimaisuuden lisääntymiseen

yhdessä pystyisimme tekemään vahvempaa elinkeinopolitiikkaa kehittämään seutua ja keskinäisen kilpailun sijasta suuntaamaan energiamme palvelujen kehittämiseen ja uuden yritystoiminnan edellytysten luomiseen alueellemme

olen ajanut sitä lukuisia kertoja ja miettinyt että ihanko oikeasti me tarvitsemme kaiken sen hallinnon mitä ihan liki toisiaan olevien viiden kunnan pyörittämiseen tällä hetkellä vaaditaan

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että sairaanhoitopiirien lakkautusten myötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannussyöppö solmukohta poistuu ja että saamme uudistettua päätöksentekoa nykyisistä himmeleistä demokraattisempaan mielellään peruskuntavetoiseen malliin

tärkeää on toki huomioida sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tehtäessä se kuinka monimuotoinen kuntakenttä meillä on vielä senkin jälkeen kun toivottavasti olemme onnistuneesti toteuttaneet kuntauudistuksen koko suomessa

kaikista kunnista ei muodostu tämän uudistuksen jälkeenkään riittävän vahvoja peruskuntia huolehtimaan sosiaali ja terveydenhuollosta sitä kaikkein vaativinta erikoissairaanhoitoa ja vaativimpia sosiaalipalveluja lukuun ottamatta

arvoisa puhemies

puhumme paljon suomen ikääntymisestä ja tästä on syytäkin puhua sillä se on varmasti suurin haaste joka kohtaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tulevina vuosikymmeninä

se tulee näkymään kaikilla tasoilla

samaan aikaan keskustelussa on tärkeätä pitää yllä sellaista inhimillistä otetta että ikääntyminen ei ole kenenkään syy vaan se on vain suomalainen väestörakenne ja se on haaste johon meidän täytyy koko yhteiskuntana pystyä vastaamaan

sen takia onkin hienoa että tämän vanhuspalvelulakihankkeen lisäksi joka on erittäin tärkeä laki paula risikon aloitteesta on nyt aloitettu toimenpideohjelman valmistelu kestävästi ikääntyvälle suomelle

siinä on tavoitteena jos olen oikein ymmärtänyt hakea keinoja miten tämä meidän yhteiskunta voisi olla ikäystävällinen ajatellen kaikenikäisiä ja nähdä ikääntymisen muunakin kuin palvelusektorin kysymyksenä eli laajemmin sitä kautta että se koskettelee meidän yhteiskuntaa oikeastaan kaikilta osa alueilta

kun tehdään kaupunkisuunnittelua suunnitellaan esteetöntä ympäristöä asumista liikkumista ihan tällaisia arkisiakin asioita mitä esimerkiksi elinkeinonharjoittajatkin voivat miettiä

monille muistisairaille voi olla tärkeätä se ihan yksinkertaisia esimerkkejä mitä ministeri risikkokin on nostanut esille että esimerkiksi tutussa lähikaupassa on tuotteet tutuissa paikoissa

tämä tietysti kertoo myös hyvää kieltä siitä miten terveyspalvelujärjestelmämme toimii ja miten olemme onnistuneet lisäämään ihmisten terveitä elinvuosia

olisi tärkeää että ennen kuin laki tuodaan eduskunnalle tämä arvioitaisiin että esimerkiksi thl voisi arvioida sen mitkä ovat tämän lain todelliset aidot vaikutukset

erittäin hyvä asia vanhuspalvelulaissa on se että sitä ajatellaan nimenomaan kokonaisvaltaisesti vanhuspalveluita kehittävänä lakina ei vain esimerkiksi keskitytä laitoshoivan kehittämiseen

tässä kokonaisuudessa tietenkin luonnollisesti omaishoito on erittäin tärkeä kokonaisuus sekin

tämä voi olla ensimmäinen askel siinä että ennen kaikkea panostetaan omaishoitajien voimavaroihin ja niihin palveluihin mitä omaishoitajille on tarjolla